siitä syystähän nyt käydään sitä läpi pitäisikö sen päätösvallan sitten olla jollakin muulla kuin sillä paikallisella elyllä jos ja kun puhutaan näin isosta kokonaisuudesta ja mahdollisesti isosta sanoisiko ympäristöongelmasta tai vastaavasta tapahtumaketjusta

jos minä oikein nyt olen ymmärtänyt kun on tämmöinen lukuja vailla oleva juristi niin tämä eu säädöspohja on tietenkin vähän vaikeata niin tämä sääntelyn lähtökohta on se että se on tarkoituksenmukaista ja tehokasta

minun mielestäni se on kyllä syytä nyt käydä perusteellisesti läpi ja miettiä missä se on

siitä kait se perusajatus juontuu ja lisäksi sen sääntelyn tulisi olla sellaista että jäsenvaltiot tai paikallis ja alueviranomaiset eivät voi sitä tehokkaasti säädellä

onko se sitten avissa vai onko se jossakin muualla elyssä tai onko se sitten joku muu joku uusi joka siihen perustetaan mutta olennaista on käydä se läpi nyt

arvoisa herra puhemies

ja minusta tässä tulee itse asiassa se olennainen kysymys että jos puhutaan energiatehokkuustavoitteista niin ei kai niitä nyt voi rajata siitä lähtökohdasta lähtien että säädetään pakottavia toimenpiteitä eu tasolla sulkien pois itse asiassa paikallinen säätely

kyllähän tämä edustaja pekkarinen semmoista jargonia on jota te poliittisesti jaksatte jauhaa ja eihän siinä sinänsä ole mitään pahaa mutta jos me katsomme esimerkiksi teidän ministeriaikaanne joka on kunnioitettava ja katsomme mitä sinä aikana on tapahtunut tälle maan sisäiselle muuttoliikkeelle pelkäänpä pahoin että ihan samanlainen käppyrä siellä on kuin tähänkin saakka

arvoisa herra puhemies

valiokunnassa käytettiin esimerkkinä voimalaitosten sijoittelua

minä olen siinä samaa mieltä että meidän pitää vahvistaa alueita koska alueiden suomi on rikkaus mutta emme voi pysäyttää tätä kehitystä eikä siihen ole varmaan kaikilta osin syitäkään

ensimmäisenä suunnittelu ja työnjohtotehtävien luokittelu vaativuusluokkiin sekä suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset toisena asiana esityksen vaikutus nyt voimassa oleviin kelpoisuuksiin ja kolmantena rakentamisen laadun parantaminen kosteus ja homeongelmien vähentämiseksi

eihän se näin mene tämä elämä

ainakin ympäristövaliokunnassa nousi vahva tahtotila siitä että valtioneuvosto pitää valiokunnat todella hyvin informoituina tämän asian käsittelyvaiheista ja että ollaan eduskunnassa tietoisia missä siinä mennään

keskeiset muutokset näissä ovat uuden siirtymäsäännöksen laatiminen varmistamaan että nykyisin kelpoinen suunnittelija ja työnjohto säilyttävät kelpoisuutensa vastaaviin tehtäviin lainmuutoksen jälkeenkin sekä kokoelma muutoksia joilla vahvistetaan kosteus ja homeongelmien ehkäisemistä rakentamisessa

herra puhemies

en minä tiedä ei ainakaan minulla ole kenenkään kanssa tarkoitus riitaa saada aikaiseksi vaan käydä sellaista keskustelua joka johtaisi kohtuullisen hyvään lopputulokseen kaikkien kannalta

tämä ilmastokeskusteluhan on tyypillisesti semmoista keskustelua jossa perusteluna käytetään hyvin useasti että ei meidän suomena tai ei meidän yksilöinä tai ei minun tarvitse tehdä sitä eikä tarvitse tehdä tätä ja kun tarpeeksi monta yksilöä ajattelee niin se on iso kokonaisuus jolloin kukaan ei tee mitään

valiokunta on tässä pitkässä mietinnössään selventänyt miten peruslähtökohdat kelpoisuusvaatimuksien säilymisestä pääasiassa ennallaan on varmistettu tällä muutoksella

ja kyllähän me suomessa olemme edelleenkin ei nyt ihan kehitysmaatasolla mutta ei kovin kaukanakaan olla kyllä siitä ajattelusta esimerkiksi linja autoliikenteen osalta joka on julkista liikennettä

kokonaisuus on melko vaikea siksi että lain tasolta ei ilmene koko kuvaa vaan kokonaisuus täsmentyy asetuksilla ja ohjeilla

muutoin nämä kehittämishankkeet ja rakentamishankkeet kostautuvat jossakin vaiheessa sitten siinä että meillä alueille ei enää synny sitä teollisuutta jos meillä ei liikenne toimi ja siihenhän se koskee ensimmäisenä

uusi siirtymäsäännös takaa sen että se että edes harvinaisessa tilanteessa pätevä alan ammattilainen menettäisi mahdollisuutensa toimia tehtävässä jossa on aiemmin toiminut estetään

hallinnossa ja kuntataloudessa on kaksi isoa ongelmaa

meidän kriteerit ovat kerta kaikkiaan niin löysät että meille tulee euroopasta sellaista bussikalustoa jota muualle ei kelpuuteta nimenomaan päästöjen näkökulmasta

onhan tämä nyt ihan käsittämätöntä että me emme saa kunnallisellakaan tasolla sellaisia kilpailuehtoja ja meille voidaan tuoda tänne autoja jotka eivät kelpaa kööpenhaminaan tai tukholmaan mutta helsinkiin ja ouluun kelpaavat

arvoisa herra puhemies

siellä tällä hetkelläkin on veroprosentin korotukset menossa valtaosassa kuntia samoin siellä muita palvelumaksuja vastaavia korotetaan

ei pelkästään hallinnolla ikävä kyllä taloutta saada kuntoon eikä sillä liturgialla jota nyt on hoettu hokemasta päästyä että on annettu valtionosuuksia lisää

iso asia ymmärtääkseni kumminkin on nyt se että tässä ei ole niinkään kritisoitu ce merkintää vaan niin kuin alussa esittelyssä sanoin niin se on kumminkin kansalaisen kannalta se kaikista merkittävin jos katsotaan kansantalouden tai jopa kansalaisenkin talouden näkökulmasta se iso juttu että ce merkintä on käytössä laajamittaisesti koska meille tulee tavaraa joka ei esimerkiksi suomen olosuhteisiin ole kuranttia

niin kuin minä äsken sanoin kyllä ostajat vaikuttavat

arvoisa herra puhemies

se on muuttunut amerikan käyttäytymisessä autokannassa se on muuttunut euroopassa ja se tulee muuttumaan myös virossa latviassa liettuassakin kunhan tämä pahin vaihe menee ohi ja erittäin hyvät satu

te itse olitte tekemässä toukokuussa kaupunkipoliittista peliä radisson radi status saa periaatepäätöstä jossa linjattiin lähtökohtia ja toimintamalleja eteenpäin

valiokunta pyysi tästä erityisesti erikseen selvityksen ministeriöltä ja on saanut nyt myös katsauksen toimenpiteistä joihin on tuon kokonaisuuden toimeenpanoksi ryhdytty

siitä syystähän tässä nyt korostuu ennen kaikkea suunnittelijan ja myös valvojan rooli tässä prosessissa niin että kun se omakotitalon rakentaja tai kerrostaloasuja tai rivitaloasuja panee sinne sen oven tai ikkunan tai eristeet niin ne ovat tietyn luokituksen mukaisia ja ne kestävät tämän suomalaisen ilmaston ja niin edelleen

keskustelu on päättynyt

eihän kyse ole ollenkaan siitä mitä te yritätte kuvata

koska tämä ei ole hirveän yksinkertainen asia koska ce merkintä sinänsä ei vielä todista sitä että esimerkiksi se ikkuna tai ovi on suomen olosuhteisiin soveltuva

kun te puhutte säästöistä tehokkuudesta rationalisoinnista niin se on nimenomaan sitä että maankäytöstä liikenteestä kaavoituksesta asumisesta energiasta sieltä haetaan ne hyödyt

suomalaisen yhteiskunnan asumiseen työpaikkoihin kouluihin päiväkoteihin ikävä kyllä homeongelma on tullut ja se pitäisi saada poistettua sieltä tavalla tai toisella koska se on kansanterveysongelma se on kustannuskysymys ja ennen kaikkea se on monelle ihmiselle hyvin mittava terveyden ongelmien aiheuttaja jolloin meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan myös rakentamisen sisältöön kuivaketjuun asenteeseen koulutukseen ja niin edelleen

olen erittäin tyytyväinen että tämä on yleisesti hyväksytty että tämä vie asiaa eteenpäin ja tuo turvaa nimenomaan sille joka joutuu omasta pussistaan maksamaan kaikki nämä niin kuin tässä nyt on korostettu että joku maksaa

mitä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja tuossa totesi niin näinhän se on ja tästä syystähän selkeytettiin näitä tekstejä että tulee selvästi ja selkeästi sanottua se mitä myös tahdotaan

siinäkin osin nyt puhutaan hiukan ohi siitä mikä tämänhetkinen tilanne on

mutta me palaamme varmaan siihen jossakin muussa yhteydessä

se tarkoittaa silloin sitä että ilmoitetun laitoksen täytyy tehdä tuotannon alkutarkastus sekä tietyin väliajoin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan valvontaa

nyt kun koeluonteisesti on ilmoitettu tai on ollut käytössä palkki jossa lukee että tähän ohjelmaan on pantu tuotesijoittelua ja olen yrittänyt sitä katsoa niin ehkä ed

elikkä tämä menettely nyt on jo vähänkään isommalla sahalla ei varmaan sirkkelisahalla mutta sitten kun puhutaan sellaisesta joka tekee vähänkään tuotannollista toimintaa

asell on huomattavan paljon tarkempisilmäinen kuin minä mutta en minä nyt niin hirveästi ole kyllä pystynyt sieltä niitä erottamaan vaikka olen oikein niin kuin yrittänyt sitä varten katsoa sitä

tässä jotkut edustajat sanoivat että pitää selvittää käykö tämä mikroyrityksiä koskeva poikkeusartikla tähän

tätähän on perusteltu hyvin pitkälle sillä että tämä antaa kotimaiselle tuotannolle lisää mahdollisuuksia mikä minusta on sinänsä tämmöisellä kielialueella oma itseisarvonsa jos se sen tekee

kyllä tämä huoli oli meillä olemassa jo ja pyydettiin että selvitetään käykö tämä mikroyrityspoikkeusartikla mahdollisesti monen valmistajan sertifikaattiin mutta ei käy

kyllä kai siinä käy niin että joku ottaa sitä rahaa sieltä välistä eikä se hirveästi ehkä siihen tuo mutta jos tässä kansainvälisessä kilpailussa tämä meidän osaamisemme elokuvanteossa ja dokumenttien teossa ja niin edelleen halutaan säilyttää niin jostakin pitää vaan löytyä se rahoitus

sillä eliminoitui pois tämä mahdollisuus jota yritettiin myös valiokunnan toimesta nostattaa koska kyllä luulen että voin puhua valiokunnan muittenkin jäsenten puolesta tämä tuska ymmärretään

mutta kuten sanottu niin kyllä tähän aukkokohtia jää hyvin paljon ja tämä kuvaohjelmalaki tulee olemaan todella merkittävä lainsäädäntö johon liittyy sitten koko tämä mediakenttä

ja niin edelleen

tämä rakennuspuuce hanke on kuitenkin nimenomaan nyt sahayrittäjille tarkoitettu hanke jossa näistä tarvittavista asiakirjoista niiden yrityskohtaisesta laatimisesta ja käytöstä annetaan tämän hankkeen puitteissa koulutusta

minä varsin katselin taloyhtiöiden kuluissa minkälaisia eroja on kiinteistön hoidossa ihan euromääräisiä tuoreita lukuja ja jos katsotaan sieltä kaukolämpö vesi kiinteistösähkö jätehuolto niin yllätys yllätys oulusta löytyy tämän maan kaikista halvimmat

mutta yrittäkää nyt ymmärtää ja käsittää että kaikki ne isot volyymiratkaisut tehdään nimenomaan isojen asutuskeskuksien ympärillä

tämä lujuuslajittelu on ollut jo hyvin yleinen

siinä on nyt tämä ero että eu asetuksen voimaan tullessa tarvitaan myös laitoksen sertifikaatti ja siihen tämä itse asiassa kilpistyy ja sitä yhteistä sertifikaattia ei meille kerrotun mukaisesti ollut mahdollisuus saada

paras hankkeesta tapani tölli voi tarkentaa lukumäärän montako kuntaliitosta siellä tehtiin suuruusluokkaa sata kuntaliitosta mutta väestöpohjastahan siellä on marginaalinen väki kuntaliitosten sisällä ja nyt pitää puuttua sinne missä se väki asuu missä se on jos oikeasti me kannamme huolta palveluista kuntalaisille

siitähän syystä näitä pitää saada jotta sille asukkaalle saadaan se etu tulemaan edustaja turunen vasta puolen vuoden alennusta eestiläinen

mutta älkää nyt maalatko sellaista mörköä seinälle että esimerkiksi jotakuta estetään asumasta maaseudulla

larikka itse asiassa itse totesi tuossa omassa puheenvuorossaan mikä tuotannontekijöiden arvo on

ja jos on ydinvoimauskossa niin minä en tietenkään sille mitään voi mutta maapallo ja suomi ovat myös vastuussa tulevaisuudessa muustakin

tuotetaan tänne yhteiskuntaan uraania joka kumminkin tulee olemaan jälkipolville se ikuinen ongelma meidän ajanlaskumme mukaan katsoen

me luotamme myös siihen että me suomessa voimme osaamme tehdä pystymme tekemään myös energiaa muilla tuotantomuodoilla

minun mielestäni ensinnäkin lähtökohtaisesti se että kaivosta pitäisi pystyä pyörittämään on ihan oikea lähtökohta mutta eihän se nyt voi lähteä siitä että se prosessi ei ole hallinnassa ja nyt se ei ole hallinnassa